tällaiseen kaltoinkohteluun mitä yhteiskunnassamme tapahtuu tulisi puuttua todella tiukasti ja meidän pitäisi tehdä toimia sen eteen

minä olen kuitenkin hieman eri mieltä ja vastaan myös edellisen edustajan kysymykseen siitä että leikataanko ja mitenkä paljon kaikilta leikataan

toinen koskee tällaista käypä hoito suositusta mikä on hyvin yleinen ohjeistus asiantuntijoille lääkäreille hoitohenkilökunnalle saada tietoa siitä mitä ihmiselle on tapahtunut

olenkin esittänyt sitä että hallitus ryhtyisi kiireesti toimiin käypä hoito suosituksen aikaansaamiseksi juuri ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan tunnistamisesta ja hoidon ohjeistamisesta ja tähän tarvitaan resursseja

se on myös osa eurooppa politiikkaa

rakennepaketissa kaikkein raskainta vuodehoitoa terveyskeskuksista puretaan ja supistetaan

meillä on eurooppa strategia jossa myös suomi on sitoutunut erilaisiin toimiin ja tämä asia on hyvin tärkeä ja se kannattaa täällä mainita niin monta kertaa että varmasti menee perille

arvoisa herra puhemies

viimeisen vuoden aikana on puhuttu paljon ruuhkamaksujen sijaan tienkäyttömaksuista

lupaatteko te meidän pääministerimme että sote uudistuksen ja rakennepakettisäästöjen jälkeen ikääntyneet suomalaiset saavat edelleen lähipalvelut he saavat avun ja auttavat kädet kotiinsa

on muistettava että terveyttä ja toimintakykyä tukevan hyvän ravinnon ja ruokailun merkitys on suuri myös inhimillisenä peruskokemuksena johon jokaisella tulisi olla oikeus elämänsä loppuun saakka

resursseja tarvitaan todellakin lisää

laki astuu voimaan kesken kuumimman kesälomakauden ja on pelkona että siellä sitten sijaisilla ja opiskelijoilla laitetaan tätä lakia käytäntöön

voimme jokainen osaltamme vaikuttaa siihen että myös ikääntyneisiin kohdistuvat kaltoinkohtelut tulisivat esiin ja yhdessä voimin vaatia sinne sitä resurssia mikä ihan selvällä suomen kielellä tarkoittaa rahaa

tavoitteena on maahanmuuton hallitseminen kustannusten vähentäminen sekä muun muassa varmistaa ettei suomi näyttäydy erityisen houkuttelevana turvapaikanhakumaana

nyt käsiteltävässä esityksessä suomi ottaa käyttöön yhden perheenyhdistämisdirektiivin mahdollistamista tiukennuksista mutta muutos ei koske suomen kansalaisia

tällainen lainsäädännöllä varmistettu resurssien kohdentaminen vientikelpoisten tuotteiden kehittämiseen on periaatteessa hyvä ajatus mutta tarkoittaisi käytännössä massiivista tulonsiirtoa autoilijoilta ic ja polttoaineteollisuudelle

kysymys on siten myös euroopan unionin puitteissa tehtävästä kansallisen lainsäädännön saattamisesta vastaamaan paremmin kansallista etua

valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaan henkilöautoilusta olisi siirryttävä kestävämpiin kulkumuotoihin ja liikenteen käyttäjille olisi tarjottava edellytykset tehdä vastuullisia valintoja

hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti puolestaan esityksen myötä perheenyhdistämisen edellytyksiksi tulisivat ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista

herra puhemies

itsemääräämisoikeutta rajoitetaan fyysistä olotilaa rajoitetaan ja vanhuksia lääkitään

on ollut aika yllättävää tässä asiantuntijakuulemisten myötä kuulla se että ei se ongelma olekaan ostopalvelupaikoissa missä on henkilökuntavajetta siellä kunnat velvoittavat ja vaativat että sen mitoituksen pitää olla korkeampi vaan se on todellakin siellä kunnassa

olemme täällä puhuneet tulorajoista ja monet ovat kyselleet onko tuloraja liian korkea

ministeri orpo vastasikin tuossa että kaikki asiat käsitellään vielä erikseen ja yksityisesti ja mahdollisia muutoksiakin voi olla tulossa

elikkä tässä on tullut semmoinen tunne että kyllä vanhuslakia tehdään kuntia varten ja tämä tuntuu uskomattomalle koska tilanne on ollut aina tiedossa että siellä ei ole henkilökuntaa ja nyt olisi todellakin toivottavaa että henkilökuntaa sitten saataisiin sinne kuntiin lisää

kansanedustaja timo heinonen kiitos siitä että myös te uusitte tämän tärkeän edellisellä kaudella jo tekemänne ja jättämänne lakialoitteen

vilkasliikenteiseen aikaan vähävaraisimmat autoilijat joutuisivat tekemään tilaa varakkaammille autoilijoille mikä on epäkohta etenkin toimivan ja kohtuuhintaisen julkisen liikenneyhteyden puuttuessa

toimeentuloedellytyksen laajentamisen ennakoidaan myös vähentävän perheenjäsenten riippuvuutta toimeentulotuesta ja toisaalta vähentävän perheenjäsenten oleskelulupahakemuksia

arvoisa puhemies

valvonnalla on kyllä suuri merkitys nyt lain tultua voimaan ja se on hyvin tärkeä huomata ja korostaa sitä

ja rohkeaa ja hienoa toimintaa on myös se että ilman tätä sadan allekirjoituksen määrää se aloite on hyvin tärkeä ja kulkee näiden muiden rinnalla niin kansalaisaloitteen kuin tämänkin kanssa koska kyllä se juuri näin on että se signaali edellisellä kaudella on jo annettu ja sen täytyy myös näkyä siinä miten asiaa käsitellään

olemme puhuneet täällä myös pohjoismaista ja pohjoismaiden neuvoston jäsenenä ensi viikolla kokoonnumme norjassa oslossa

ne ovat satuttavia ne ovat haavoittavia mutta siellä on joukossa myös jotakin sellaista minkä varmasti voimme yhdessä viedä ihan hyvällä mielellä eteenpäin

hyvinvointivaliokunta tutustuu muun muassa norjassa alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokotiin ja tilanteeseen ja saman teemme myös tukholmassa kesäkokouksessamme

edellisellä kaudella toteutimme täällä eduskunnassa vanhuslain ja vaikkapa meille tällainen laki tulikin niin siitä huolimatta kaikkien ikääntyneiden asiat eivät ole suomessa kunnossa

jyrki kataisen hallitusohjelman ensimmäinen painopistealue köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen on nyt nostettu myös valtioneuvoston liikennepoliittisten lin jausten kärkeen

kerroitte tuossa tämän aloitteen taustan ja sitä mietitte kuinka tämä lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö vanhenee

edellisellä kaudella ryhdyimme myös vähentämään laitoshoivapaikkoja ja sen myötä kotihoidossa olevien asiakkaiden määrä kasvaa ja kasvaa entisestään

on hyvä nähdä miten pohjoismaissa alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilanne on kehittynyt ja millaisia uutisia sieltä on sitten tuotavana

yksi hallituksen kärkitavoitteista on että ikäihmisten hoitoa parannetaan siellä kotona sinne ohjataan enemmän hoitajia sinne ohjataan enemmän auttavia käsiä

teema on tärkeä koska yhteiskunnan eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen liittyvät ongelmat ovat kasvaneet suomessa voimakkaasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana

kyllähän ihmisen elämänkaari ja elinkaari on niin pitkä ja siihen mahtuu erilaisia vaiheita ja muistikuvia ja missä vaiheessa elämää muistikuvat pomppaavat mieleen

että sitä pitäisi kunnioittaa ja ne henkilöt jotka ovat toista ihmistä kohtaan väärin tehneet pitäisi saattaa siitä teostansa vastuuseen

sitä ei käy kieltäminen että turvapaikkakriisi maailmanlaajuisesti siellä missä eletään sodan kauhun ja tuskan keskellä on sydäntä raastavaa

olen itse työskennellyt hyvin pitkään vanhustenhoidossa ja hyvin varhaisessa vaiheessa urani alussa ymmärsin ja huomasin sen että ihmisillä on paljon erilaisia asioita ja salaisuuksia sydämensä päällä kannettavana

vanhemmat jakavat hoitovastuuta lepäävät vuorotellen ja osallistuvat kumpainenkin omien kykyjen taitojen ja mahdollisuuksien mukaan perheen elatukseen ja kasvattamiseen

meidän tulisi saada rauha tähän maailmaan jotta jokainen ihminen voisi rakentaa kotinsa perustaa perheensä ja elää onnellisena onnellista elämää

me emme tiedä mitä kaikkea monet ihmiset ovat joutuneet kokemaan

se on se tavoite mihin meidän tulee pyrkiä

kohtasin sellaisia hoidettavia että mielessä kävi että onkohan jotakin pahaa joskus tapahtunut koska ihmiset vielä hyvin iäkkäinäkin reagoivat vaikka eivät välttämättä muistaisikaan vaikkapa hoitajan kosketukseen ja kun yritettiin mennä pesulle tai tehtiin jotain muuta hoitotoimenpidettä niin se ahdistus ja paha olo ja sellainen kuva että toinen tekee väärin oli niin ilmiselvää

tämän pienen väestönosan pakottaminen ennenaikaisesti töihin ei siis vaikuttaisi perheiden sisäiseen tasa arvoon saati parantaisi naisten asemaa työelämässä

moni kotihoidon tuella oleva nainen on myös tehnyt kodin ulkopuolella töitä vaikkapa hoitoalalla satunnaisia keikkatöitä tehden ja työkokemusta hakien ja vanhoja taitoja edelleen kartuttaen

arvoisa herra puhemies

kylmää julmaa toimintaa

myös keskusta teki aiheesta silloin ensimmäisen välikysymyksen

nyt olemme täällä taas puhumassa aiheesta sillä kotihoidon tuen säilyttäminen ennallaan on perussuomalaisten keskustan ja vasenryhmän yhteinen sydämenasia

pohja hyvälle elämälle rakennetaan lapsuudessa etenkin sen ensimmäisinä vuosina jolloin lapsi tarvitsee hyvää suhdetta läsnä oleviin vanhempiin

lopuksi kannatan edustaja vehviläisen tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys laista yksityisistä turvapalveluista vaikuttaa sillä tavalla että poliisilaitokset voisivat antaa toimeksiannon laissa tarkoitettujen vartijan tehtävien suorittamisesta myös turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle erityisen tarkoin rajattujen edellytysten täyttyessä

tehtävissä voitaisiin käyttää vartijaksi hyväksyttyjä henkilöitä jotka olisivat saaneet erityiskoulutuksen tehtävään

hallituksen esitys lisää julkisen vallan käyttöä yksityisille toimijoille

he ovat yksin kodeissaan ja eivät välttämättä saa sinne apua ja saattavat joutua tilanteisiin että käyttävät tulitikkuja tai muuta polttavat kynttilää ja siitäkös se vahinko sitten lähtee vyörymään

se tarkoittaa sitä että yksityisen palveluksessa oleva vartija voi tietyin edellytyksin hoitaa vartijan tehtävää muun muassa säilytystilassa ilman viranomaisen välitöntä ohjausta ja valvontaa mutta kuitenkin siten että poliisilaitos valvoo säilytystilaa etävalvonnalla

miten ihmeessä me voimme turvata ikääntyneiden ihmisten elämää siellä kodeissa koska olemme lukeneet lehdistä että hoitajia ei kaikille riitä ja aika turvatonta siellä kotona on muutenkin vanhuksen elää

hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely merkitsee siis että yksityisellä vartijalla on pääsäännön mukaiseen tilanteeseen verrattuna selvästi itsenäisempi rooli kuin tähän saakka

hallintovaliokunta on nostanut mietinnössään esille sen miten yksityisen turvallisuusalan koulutusta ja valvontaa tulisi kehittää ja alan koulutusjärjestelmään esitetään myös tässä esityksessä muutoksia

näettekö te huolta siitä että poliisin toimenkuvaa siirretään niin sanotusti ulkoistetaan näille vartiointiliikkeille

on tärkeää että koulutus on yhdenvertaista kautta suomen ja tähän kiinnittää myös perustuslakivaliokunta lausunnossaan huomiota erityisesti näin juuri siksi että vartijoiden ja järjestyksenvalvojien koulutus vaihtelee suomessa huomattavasti

mielestäni on myös jonkin verran huolestuttavaa se että yksityiset järjestyksenvalvojat valvovat hyvin monissa paikoissa ja poliisi loistaa poissaolollaan

eli poliisien vähenevät resurssit johtavat meillä sitten myös tällaisiin lakiesityksiin

on aivan juuri näin kuin edustaja kari sanoi

itse osallistuin hallintovaliokunnassa varajäsenenä tähän asian käsittelyyn ja on hienoa että nämä seikat mitä edustaja kari mainitsitte on otettu huomioon

itse pidän hyvin tärkeänä mikä tietysti on myös itsestäänselvää että kun meillä vartijat toimivat sitten siellä muun muassa valvomassa putkassa olevien henkilöiden turvallisuutta niin hallussa on kaikki alan osaaminen ja erikoiskoulutus ja nämä ensiaputaidot joista myös puhuttiin että kun ne ovat hallussa niin ne todellakin ovat hallussa toki ensiaputaidothan kuuluvat meille jokaiselle kansalaiselle perustason ensiapua meidän pitää pystyä antamaan toinen toisillemme tarvittaessa

mutta on juuri näin että koulutus on tärkeää ja se että lakia myös sitten seurata yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyisi yksiviivaviistoista lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetaan uuden kuudennentoista lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusta ensimmäinen käsitellä seurataan

etelä suomen aluehallintovirastossa on jo vuosia ollut terveydenhuollon kanteluiden pysyvä ruuhkatilanne eikä kanteluita pystytä ratkaisemaan välittömästi vaan keskimäärin vuoden viiveellä

asioiden joutuisa käsittely kuuluu hyvään hallintoon

me tarvitsemme suomeen runsaasti uusia hoivatyöntekijöitä tulevina vuosina ja nyt voimaan astuva vanhuslaki lisää myös hoitajien tarvetta

kysyisinkin teiltä kun asioita on valtiovarainministeriölle toistuvasti tuotu esille ja myös apulaisoikeusasiamies on antanut asioista kommentteja ja ratkaisuja

on tulossa hoiva avustajia aivan uusi koulutus mutta on myös geronomeja joka on myös varsin tuntematon mutta hyvä koulutus ja on paljon gerontologisen osaamisen ammattilaisia

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä aluehallintovirastojen resurssien turvaamiseksi varsikin nyt kun ollaan menossa myös näihin erilaisiin uudistuksiin kunta ja sote uudistuksiin